jos käytännöksi tulee se että kun on tahallisella rikoksella pankkivirkailijan tahallisella rikoksella hankittu vaikkapa sveitsistä tai tuhattaviittäsataa yli sata pankkivirkailijan tahallisella liechtensteinista näitä todisteita ja että tämän takia näitä ei voida käyttää niin sanon että otetaan isot harppaukset taaksepäin taistelussa harmaata taloutta talousrikollisuutta ja suurimittaista veronkiertoa vastaan

arvoisa puhemies

nyt on kyse suomesta ja elämisestä suomessa ja siitä mitä me suomessa sallimme

mitä piti sitten näistä lain yksityiskohdista sanoa niin nyt lukuisat ehdokkaat joutuvat lakia soveltamaan ja tulee ministeri tarastin opaskirjakin ehdokkaille ja kaikille muille miten lakia pitää tulkita ja hyvä niin

kysymys kuuluukin miksi me suomalaiset päättäjät edellinen hallitus ja nykyinen hallitus edellinen eduskunta ja nykyinen eduskunta otamme suomalaisten veronmaksajien piikkiin takausten muodossa tai kreikan osalta suoraan lainan muodossa vastuita jotka

haluan ihan lopuksi vielä sanoa että kuten tässä hesarissakin ja tässä raportissa ilmenee niin perinteiset rikollisjengit moottoripyöräjengit ja muut ovat laajentaneet vahvasti toimintaansa myös talousrikollisuuden esimerkiksi pimeän työvoiman käytön kuittikaupan ja muun rakennusalan veronkierron ympärille

toinen arvio herra puhemies perustuslakivaliokunnan lausunnoista näissä kahdessa lakipaketissa on se että kun puhutaan perusoikeuksien toteutumisesta ja ihmisoikeusnäkökulmasta rikosoikeuden yhteydessä tai poliisiasioiden yh teydessä niin aina tätä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista tarkastellaan vain rikoksen tekijän tai rikoksesta epäillyn tai syytetyn tai vangitun tai pidätetyn näkökulmasta ei koskaan uhrin näkökulmasta tai rikosten selvittämisen ja rosvojen kiinniottamisen intressin näkökulmasta

arvoisa herra puhemies

teidän antamanne kuva minun mielestäni on täysin virheellinen

ei tosiaankaan tupakoida sängyssä kännissä ja niin edelleen

heidän elämänsä ei todellakaan ole ihmisarvoista mutta ei se tarkoita sitä että me sallisimme näiden samojen lasten helsingin kaduilla myyvän itseään

onko tällainen holhoaminen paikallaan

mutta jos sanoisin nyt lyhyesti näin että edustaja filatov varmaan vastasi edustaja kärnälle ja nyt olemme yhtä mieltä siitä mistä on kyse tässä suojaosassa

kyllä sen konnan pitää päästä pelottelemaan se siwan kassa henkihieveriin sillä että ryöstön yritys pääsee niin pitkälle että puukkoa heilutetaan siellä siwassa tai kyllä pitää päästä pelottelemaan henkihieveriin tai aiheuttamaan pitkäaikaisia traumoja pankkivirkailijoille että ryöstön tekijä pääsee riittävän pitkälle toteuttamaan sitä ryöstöaiettaan ettei vain rikoksentekijän oikeusturva vaarannu jos poliisi menee ja liian aikaisin estää tällaisen rikoksen tekemisen

jos siellä päädyssä syttyy se kämppä sen johdosta palamaan eikä ole mitään palomuureja sammutuskalustoa tai palokuntaa valmiina niin kyllä se on meidän intressissämme jotka asumme siinä samassa rivitalonpätkässä vaikka siitä koituu meille riskejä ehkä suoria taloudellisia menetyksiäkin kylässä on meren kanssa pyrkijästä pyrkiä sitä paloa patoamaan niin että se ei leviäisi siitä kämpästä

komin puheenvuoroon jotka eivät halua näitäkään säädöksiä taas mennä johonkin uuteen instituutioon kutsutaan sitä vaikka perusliitoksi vai miksikä hän sitä kutsuikaan

ymmärrän myös sen että laissa ei millään tavoin voida etukäteen ottaa huomioon kaikkia niitä sanoisin tuhansia erilaisia yksittäistilanteita ja niiden erilaisia modifikaatioita niin että laki tai sen perustelut voisivat antaa vastauksia kaikkiin yksittäisiin tilanteisiin

haluan kuulla ministerin tulkinnan ja haluan että vaikkapa lakivaliokunta joka joutuu tätä asiaa käsittelemään jos ei se koko tätä pykälän momenttia hylkää mikä minun mielestäni voisi olla perusteltua ja selkeintä esimerkiksi sanoisi että tämmöisissä tilanteissa tällaista todistetta pitää voida hyödyntää

mitä sitten tulee tähän ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston lyhentämiseen niin tulen toimittamaan edustaja mustajärvi teille niitä selvityksiä mitä on siitä ja edustaja filatov entisenä työministerinä ne varmasti myös tuntee

arvoisa herra puhemies

tähän sopii hyvä sitaatti poliisihallituksen poliisitarkastaja matti rinteeltä joka tästä asiasta sanoo näin ja tämän lausun puheenvuoroni lopuksi

tässä keskustelussa sosialidemokraatteja on moitittu siitä että he lupasivat ennen vaaleja että arvonlisäveroa ei koroteta ja nyt hallitus missä he ovat mukana esittää yhden prosenttiyksikön korotusta arvonlisäveroon

ovat syntyneet tai tarjotkaa joihin tarve on syntynyt siitä että monet euroopan maat ovat hoitaneet julkista talouttaan tai pankkisektoriaan erinomaisen huonosti

no nyt tietysti tähän voidaan vastata että näistä säädöksistä joita tässä säädetään osapuolet voivat keskenään sopia toisin ja niistä poiketa

no eihän se sitä sitten tarkoita että kun heidän elämänsä on näin kurjaa siellä lähtömaassa niin me sallisimme suomessa heidän sitten tällä perusteella elävän samalla tavalla

miksi he eivät siirtyisi huumeista talousrikoksiin kun tuotto on parempaa kiinnijäämisen riski on pienempi ja tuomiot lyhyempiä

mutta haluaisin nyt tässä palautekeskustelussa jo esittää oikeusministeri braxille joka ei ole paikalla tai perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja sasille joka juuri tuli paikalle tai jollekin perustuslakivaliokunnan jäsenelle ja nyt tuli oikeusministerikin paikalle tämähän toimii hyvin ehkä pääministerillekin hänkin saapuu varmasti kun mainitsen hänet haluaisin esittää muutaman tyyppitapauksen tai ihan pari sellaista ainakin minulle ihan tuttua tilannetta miten näissä tilanteissa pitäisi uutta lainsäädäntöä tulkita ja kaksi kysymystä ministerille tai valmistelevan valiokunnan puheenjohtajalle

hyvät kollegat

olen tältä samalta paikalta monta kertaa arvostellut perustuslakivaliokunnan ja perustuslakiasiantuntijoiden tulkintalinjauksia joita olen pitänyt liian tiukkoina

ministeri brax olette tämän vaalilainsäädännön ja vaalirahalainsäädännön uudistamisen yhteydessä kutsunut selvityshenkilön selvittämään ehdokkaiden saamaa ei maksullista julkisuutta ja sen tasapuolista jakaantumista jos olen oikein ymmärtänyt

tämä on mielestäni se peruskysymys miksi me ervvn tai evmn muodossa tai muutoin otamme suomalaisten veronmaksajien piikkiin sellaisia vastuita joihin tarpeet ovat syntyneet sen seurauksena että monet muut maat ovat hoitaneet asiansa huonosti ja joka tapauksessa huonommin kuin suomalaiset ja rikkoen niitä yhteisiä sopimuksia joita esimerkiksi euroalueeseen mentäessä on solmittu

mutta on kuitenkin tiettyjä juuri heikomman eduksi säädettyjä säädöksiä joista erikseen tässä hallituksen esityksessä säädetään että niistä oikeuksista asianomainen ei voi luopua

totta kai samanaikaisesti vaaditaan ja on vaadittu että tämä palon aiheuttaja se maa joka on hoitanut asiansa huonosti niin että se on sieltä uhannut levitä panee omat asiansa kuntoon ja noudattaa jatkossa pelisääntöjä

hei haloo voitaisiinko todellakin välillä kiinnittää huomiota näiden rikosten uhrien oikeusturvaan ja jättää tämä rikoksentekijöiden oikeusturvasta huolehtiminen pikkasen vähemmälle

tässä keskustelussa keskustaa on moitittu siitä että se esittää kahden prosenttiyksikön korotusta arvonlisäveroon muiden kuin lääkkeiden ja ruoan osalta ja että tämä korotus koskee erittäin tiukasti myös lapsiperheisiin koska se koskisi vaippoja leluja lastenvaatteita tuttipulloja ja niin edelleen

eli toistamatta kaikkea mitä sanoin lain ensimmäisessä käsittelyssä haluan kiinnittää huomiota siihen että tavallisten suomalaisten perus ja ihmisoikeuksia eivät uhkaa poliisit ja valtion viranomaiset vaan ennen kaikkea niitä uhkaavat rosvot

jos ja kun hyvin tiukkoja tulkintalinjauksia otetaan ja tehdään se tarkoittaa sitä että me kavennamme kansan valitseman eduskunnan harkintavaltaa ja mahdollisuuksia säätää sellaisia lakeja joita kansan valitseman eduskunnan enemmistö pitää järkevinä ja tarkoituksenmukaisina ja annamme itse asiassa päätösvaltaamme muutamalle harvalukuiselle professorille joita kukaan ei ole miksikään valtiosääntötuomioistuimeksi julkisen menettelyn kautta nimittänyt

jos lähdetään tästä tilanteesta ja ajatuksesta että vaikka ihmiset valitsevat avoliiton niin meidän lainsäätäjän pitää mennä täydentämään heidän liittoaan tietyillä juridisilla takeilla heikomman suojaksi niin voi kysyä mikä on seuraava kohde tässä sääntelyssä

itse olen kyllä kiinnittänyt huomiota siihen että millään vaalirahalainsäädännöllä ja katoilla ei voida saattaa ehdokkaita kaikissa suhteissa tasavertaiseen asemaan

jos sitten niin kuin kreikan osalta kävi ja voi hyvin vielä portugalin osaltakin käydä toisen kerran tämä palo leviää sieltä kuitenkin uudemman kerran niin ystävät siellä keskustassa kyllä se vaan on edelleen meidän jotka asumme siinä samassa taloyhtiössä eli olemme siinä samassa eurovaluutassa intressissämme olla sitä paloa patoamassa ja samanaikaisesti totta kai ryhtyä erilaisiin toimiin jotta tämä aiheuttaja saattaisi omat asiansa kuntoon

kolmas argumentti jolla vastustetaan kerjäämisen kieltämistä suomessa on se että naureskellaan että luuletteko te että näiden köyhien kerjäläisten sakottaminen jotain auttaisi

rosvot olivat kokoontuneet hautausmaalle ja lähtivät sieltä ajoneuvoilla liikkeelle ryöstääkseen ajoneuvon rahankuljetusajoneuvon jonka aikataulut reitit henkilöt kaikki he olivat hyvin tarkkaan ottaneet selville

joku on median kannalta niin kiinnostava ehdokas että voi vaikka harva se päivä antaa yhteishaastattelun koiriensa kanssa iltapäivälehdille ja naistenlehdille toinen saa tehdä vaikka mitä valtiomiestekoja eikä media korvaansa lotkauta

hän ei ole ikinä pudonnut kelan rahoille

he murhaavat he ryöstävät he kavaltavat he varastavat ja niin edelleen

esimerkkinä tästä näkökulmasta haluan ottaa perustuslakivaliokunnan lausunnon hallituksen esityksestä esitutkinta ja pakkokeinolainsäädännön uudistamiseksi ja sieltä yhden yksityiskohdan

tämä verosopimus on varmasti paikallaan ja niin kuin valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kimmo sasi totesi tämä verotietojen vaihto sen edistyminen suomen ja kyproksen välillä on varmasti perusteltua

miksi me tällaisia vastuita otamme

eräs oikeusministeriön korkea virkamies sanoi minulle että siitä vasta saataisiin turhia vankeja suomen vankiloihin kun ruvettaisiin näitä kerjäläisiä rankaisemaan

meillä on yhdistys joka on ollut vuosikymmeniä olemassa ja on edelleen tukeakseen tässä tapauksessa kokoomuslaista poliittista työtä ja tämä yhdistys on jo aikaisemmissa vaaleissa antanut ja myös tulevissa vaaleissa antaa ehdokkaille vaaliavustuksia

mutta en myöskään usko että oikeusministeriö juurikaan pystyy tähän ilmiöön puuttumaan eikä pidäkään voida koska media toimii omien lainalaisuuksiensa mukaan ja jotkut ehdokkaat ovat mediaseksikkäämpiä kuin toiset

olen moittimassa niitä jotka silmät kipeiksi lukevat vanhoja vaalilupauksia eivätkä ollenkaan katso minkälainen tilanne meillä maassamme on nyt

nyt voidaan ajatella että tällainen puuttuva perintöoikeus voi johtaa joissakin tilanteissa huomattaviin kohtuuttomuuksiin ja voi tuntua epäoikeudenmukaiselta

hovioikeus totesi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti että ei mitään rikollista ole tapahtunut koska rikos ei ollut vielä edennyt ryöstön yrityksen asteelle

tietystikään tarkoitus ei ole näiden kerjäläisten sakottaminen vaan tarkoitus on se että heillä ei olisi syytä tulla suomeen kerjäämään koska suomessa kerjääminen on kielletty eli he eivät saa rauhassa kerjätä

ei meidän intressissämme voi olla silloin jos toisen kerran palo uhkaa sieltä levitä meidänkin asuntoomme huudella sieltä että ei me toista kertaa tätä olla enää patoamassa kun kerran jo padottiin eikä sekään sitten lopullisesti onnistunut

onko seuraava askel se että meidän lainsäätäjien pitää tässä tilanteessa turvata kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus menemällä säätämään seuraavaksi myös avopuolison perintöoikeudesta ainakin tietyissä tilanteissa

miten voidaan oikeusministeriön toimin varmistaa kun mielestäni ei voida mitenkään varmistaa eri ehdokkaiden tasapuolinen esillepääsy esimerkiksi mediassa

jos olisi ollut näyttöä siitä että he olivat ajamassa suoraan ryöstämään tätä rahankuljetusajoneuvoa niin hovioikeuden enemmistö olisi tuominnut heidät ryöstöyrityksestä

en ainakaan itse koe että suomi olisi missään vaiheessa sen enempää unioniin kuin rahaliittoonkaan liittyessään päättänyt mennä osaksi jotain sellaista solidaarisuutta jossa muiden mokia korjataan ja korvataan suomalaisten kustannuksella

mutta kypros on todellakin ajankohtainen niin kuin tässä keskustelussa on todettu myös sen takia että kypros on pyytänyt eulta taloudellista tukipakettia kun kyproksen pankkijärjestelmän ongelmat ovat saattaneet koko kyproksen valtion erittäin vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen

entisenä oppositiopoliitikkona tiedän että johdonmukaisuus ei ole opposition päällimmäisiä hyveitä mutta en ymmärrä miten sosialidemokraatit voivat samanaikaisesti moittia hallitusta liiallisesta velkaantumisesta ja samalla esittää valtiolle lukuisia huomattavia uusia lisämenokohteita

hoitamaan isänmaan asioita suomalaisten ja suomen asioita

toisin sanoen kun he istuutuvat tuohon sokoksen kulmalle kerjäämään niin ohi kävelevä poliisipartio tulee sanomaan että suomessa ei saa kerjätä olkaa hyvä ja jatkakaa matkaanne

tässä esitetään lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tai muun lapsen tai hänen perheensä kanssa työskentelevän lastensuojelun työntekijän velvollisuutta tavata lasta henkilökohtaisesti selkeytettäväksi nykyisestä

ja tällä hetkellä tämä valtiontalouden tila ja myös laajemmin meidän kasvunäkymämme suomessa ovat sellaisia että joka tässä tilanteessa vain tuijottaa vaalilupauksia eikä näe mitä tämä tilanne nyt vaatii on mielestäni väärässä

eli herra puhemies haluan tällä vaan sanoa että mielestäni voidaan esittää erittäin hyviä perusteita sekä sen puolesta että tällaista lakia ja lainsäädäntöä ei tarvita että sen puolesta että tällaista lainsäädäntöä tarvitaan oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi ja epäoikeudenmukaisuuksien estämiseksi

lisäksi esitutkintaviranomaiselle voidaan antaa lupa televalvontaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun tavoittamiseksi jos on syytä epäillä että tämä pakoilee tai muuten karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa

arvoisa rouva puhemies

eli kun kerjääminen suomessa olisi kiellettyä ja he eivät saisi rauhassa kerjätä vaan heitä olisi aina poliisi hätistelemässä eteenpäin ja ilmeisesti kansalaispalautekin olisi sellaista että tämä on suomessa laitonta toimintaa niin se olisi syy siihen että he eivät tulisi suomeen kerjäämään kun ei täällä rauhassa kerta saa kerjätä

kun ulkomaalainen suomessa tekee törkeän rikoksen tai syyllistyy toistuvasti rikokseen hänet voidaan karkottaa maasta

miksi sitten

ja heidät vapautettiin

ainoa syy mielestäni ottaa näitä vastuita suomalaisten veronmaksajien piikkiin on pyrkimys suojella ja varjella suomen omaa etua

ja hovioikeuden yksi jäsen vielä erikseen totesi että hänen mielestään ryöstönyritys ei toteudu edes siinä että lähtee liikkeelle kohti sitä ryöstöpaikkaa vaan pitää ryöstön päästä sen verran pitkälle että syntyy konkreettinen vaara

kyproksen pankkijärjestelmä on aivan ylisuuri suhteessa valtioon ja kyproksen pankkijärjestelmän on epäilty olevan tällainen välimeressä kelluva rahapesunlaitos enkä ole täysin vakuuttunut siitä etteikö näissä epäilyissä olisi aika paljon perää

yllätyksekseni havaitsin joitakin vuosia sitten että nuori ja varmasti vanhempikin henkilö voi saada toimeentulotukea kuukausikaupalla peräjälkeen ilman että hän missään vaiheessa kohtaa sosiaalityöntekijän

miten sosialidemokraatit voivat samanaikaisesti väittää että selitys on hallituksen veronkevennykset mutta esititte viime vuoden lopulla itse suunnilleen saman tasoisia veronkevennyksiä kuin hallitus toteutti

nykyinen prosessi on sellainen että ensin poliisi virkavastuulla tekee maahanmuuttovirastolle esityksen karkottamisesta sen jälkeen maahanmuuttovirasto päättää sen jälkeen tästä päätöksestä voi valittaa hallinto oikeuteen ja sen jälkeen vielä voi hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto oikeudesta

kun keskusta piti ryhmäpuheenvuoron puheenjohtaja tiilikaisen toimesta budjetin lähetekeskustelussa sen kärki ensimmäinen virke oli seuraava

henkilökohtaisesti kallistun tässä vaiheessa lain hyväksymisen kannalle koska todellisuutta on se että meillä on hyvin paljon avoliittoja ja ilmeinen tosiasia on myös se että usein voi syntyä kohtuuttomia tilanteita näissä erotilanteissa ellei lainsäätäjä tällä tavoin pyri heikompaa osapuolta suojaamaan

uutta pakkokeinoa perustellaan rikosten selvittämisen ja rikosvastuun toteuttamisen tärkeydellä sekä yleisesti ottaen rikosoikeusjärjestelmän uskottavuudella

tämä ajattelu perustuu luonnollisesti siihen että jos tämän velkakriisin hallitseminen ei onnistu ja jos tämä velkakriisi täysin hallitsemattomasti vyöryy yli koko euroopan niin silloin suomen oma talous ja sen seurauksena työllisyys ja sen seurauksena verotulot ja sen seurauksena hyvinvointipalveluiden rahoitusmahdollisuudet ja yleensäkin hyvinvointivaltion rahoitusmahdollisuudet ratkaisevasti heikentyvät

kun tähän saakka on riittänyt että tälle epäillylle kerrotaan että hänellä on oikeus ja nyt pitää oikein huolehtia siitä koska oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaaminen sitä edellyttää niin siis tarkoittaako se että tämmöiselle syytetylle tai epäillylle joka haluaa tunnustaa eikä halua avustajaa pitää avustaja vain hommata

tähän kysymyksenasetteluun päästään kun suomen perustuslakiin käytännössä aina kuulunutta yhdenvertaisuussäädöstä lähdetään tulkitsemaan sanoisiko nyt sitten hyvin tiukasti tai samaa tarkoittaen hyvin laajasti

neljäs perustelu todella pöllö perustelu on se että jos me kieltäisimme suomessa kerjäämisen ja kun se käytännössä kohdistuisi lähinnä romaneihin romanian ja bulgarian romaneihin niin tällainen lainsäädäntö olisi vastoin suomen solmimia kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja vastoin suomen perustuslakia

jos sanotte että ei kyllä hallitus teki suuremmat ja liian suuret veronkevennykset niin kysyn oletteko te nyt esittämässä että tavallisten palkansaajien ja tavallisten eläkkeensaajien verotusta kiristetään

jatkan myös tästä suuresta kuvasta

varsinkin venäläisen rahan on arveltu hakeutuneen kyprokselle ja kyproksen kautta sitten takaisin venäjälle muun muassa sen vuoksi että kyproksen pankkijärjestelmä on mahdollistanut tämän rahan alkuperän häivyttämistä tai muuta rahanpesua joka on ollut rikollisista syistä tarpeen

ainakin helsingissä kuulemma tilanne on tämä ja tilanne on myös kuulemma se että tällaista toimeentulotuen hakijaa ei voida velvoittaa kohtaamaan sosiaalityöntekijää eli se ei ole mikään toimeentulotuen epäämisperuste jos henkilö ei suostu tapaamaan kunnan sosiaalityöntekijää

edustaja rinne ei se ole mikään yllätys tai uutinen kenellekään että kun finanssipolitiikkaa kiristetään niin lyhyellä aikavälillä se vaikuttaa kielteisesti talouskasvuun

eikö tämä viimeinen vaihe ole täysin tarpeeton ja aiotteko ministeri lindström poistaa sen oikeusprosessien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi

edellytyksiä on tiukennettava siten että vankeusrangaistukseen tuomittu pakoilee tai muutoin karttaa rangaistuksen täytäntöönpanoa ja että sijaintitietojen saamisella voidaan olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys hänen tavoittamisekseen

nyt kiitos ministeri henriksson tähän asiaan on tulossa korjaus

toinen kysymys

tässä hallituksen turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa sanotaan että turvapaikka asioiden täysistuntokäsittelyä nopeutetaan

mutta pitkällä aikavälillä niillä toimilla joihin hallitus on ryhtynyt muun muassa yhteiskuntasopimusta korvaaviksi toimiksi parannetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä

edustaja saloselle vastaan että kyse ei ole siitä että jossain jotain kaupankäyntiä olisi meneillään vaan todellakin siitä että halusin puheenvuorollani tuoda esiin oman näkemykseni sen osalta missä järjestyksessä ja missä tärkeysjärjestyksessä näitä sote uudistukseen liittyviä eri ulottuvuuksia pitää valmistella

en minä sitä enää kritisoinut että sen voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi vaan kritisoin sitä että siitä pitää erikseen ilmoittaa että voi saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

jos tämä velkakriisi hallitsemattomasti vyöryy yli koko euroopan siitä seuraavat taloudelliset menetykset suomelle ja suomalaisille ovat suuremmat kuin ne menetykset jotka tällä tietoa ovat tulossa niistä vastuista joita pyrkiessämme patoamaan tätä velkakriisiä olemme ottaneet

en minä tiedä jos henkilö kävelee keittiöveitsi hallussaan kohti pääministeriä vaikka turun kävelykadulla vaalitilaisuuden aikaan en minä tiedä täyttyykö tämän rikoksen tunnusmerkistö koska pitää osoittaa se tarkoitus

hallituksen esityksen taustallakin jonkin verran tässä perusteluissa näkyy tämän kaltainen ajattelu

mielestäni tässä keskustelussa on tuotu erittäin hyviä näkökohtia esiin ja toivon että lakivaliokunta pyrkii näihin kaikkiin esillä olleisiin kysymyksiin löytämään vastauksia

suhtaudun henkilökohtaisesti äärimmäisen varauksellisesti tähän kyproksen pelastamiseen euroopan unionin veronmaksajien rahoilla

herra puhemies

voitaisiinko ajatella että siitä helsingin hallinto oikeuden päätöksestä turvapaikka asioissa ei olisi lainkaan valitusmahdollisuutta korkeimpaan hallinto oikeuteen

totean vain että hallituksen esitys oli mielestäni järkevä suomen perusoikeusjärjestelmään hyvin sopiva ja siinä oli todel lakin kyse teletunnistetiedoista ei puhelinten kuuntelemisesta mutta perustuslakivaliokunnan mielestä se oli siis vastoin perustuslakia

tällaista arvostelua että kerjäämisen kieltäminen suomessa olisi vastoin suomen perustuslakia ovat esittäneet ei vain ihmisoikeusprofeetta martin scheinin jonka mielestä lähes kaikki on vastoin perusoikeuksia vaan myös ihan varteenotettavat oikeustieteen professorit ja pääkirjoitustasolla saakka myös suomalainen media

se olisi varmasti tämän toimeentulotukiasiakkaan kannalta ja varmasti yleiseltäkin kannalta perusteltua että ennen kuin toimeentulotukea voidaan saada tai ainakin ennen kuin sitä voi saada pitemmäksi aikaa niin tulisi tavata sosiaalityöntekijä jonka kanssa varmasti käytäisiin asianomaisen toimeentulotukiasiakkaan kanssa muitakin ongelmia läpi kuin pelkästään rahanpuute

sanokaa minulle yksi ekonomisti saa olla amerikkalainenkin joka on sitä mieltä että kilpailukyvyn koheneminen ei pitkällä aikavälillä vaikuta myönteisesti työllisyyteen

luulen että pelastamatta jättämisestä koituva lasku euroopalle erilaisina seurannaisvaikutuksina voisi kuitenkin olla siedettävä

jopa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti rehellisesti sanottuna on huolellista työtä tehty vähän ja nähty vaivaa vaikka asioista voi olla eri mieltä

sinne tulee kolme ehdokasta näiden kolmen lisäksi ja he eivät saa siellä käyttää puheenvuoroja lavalta mutta pylpyröivät siellä porukan mukana ja tekevät siinä mielessä omalta osaltaan vaalityötä

silloin katsottiin että totta kai lainsäätäjä säätäessään sosiaalipolitiikkaa veropolitiikkaa aluepolitiikkaa elinkeinopolitiikkaa melkein mitä politiikkaa tahansa tekee erilaisia rajauksia linjauksia missä erilaiset kansalaiset erilaisissa tilanteissa ovat vähän erilaisissa asemissa mutta että tämä on sitä lainsäätäjälle kuuluvaa harkintavaltaa kunhan tämä erilaiseen tilanteeseen asettaminen ei tapahdu mielivaltaisesti

ministeri orpon johdolla hallitus on tehnyt erittäin hyvää politiikkaa siinä vaikeassa ja yllättävässä tilanteessa mihin suomi viime vuonna joutui

no nyt kysytään kuinka pitkälle olemme valmiita näitä vastuita ottamaan ja täällä eduskunnassakin vaaditaan totta kai että piikki pannaan kiinni tai sanotaan että ei voida hintaan mihin hyvänsä lähteä euroopan velkakriisiä patoamaan